eli tässä asiassa jos missä henkinen maanpuolustus on sitä että fysiikka ja mieli molemmat yhtä aikaa koulutetaan niilläkin joilla on ongelmia joskus mielen alueella

meillähän on se iso homma tekemättä edelleenkin että saataisiin omaishoitajien saama sinänsä varsin vaatimaton tuki verottomaksi tai ainakin niin että sitä ei veroteta niin kuin nykyään jolloinka se menee aika tavalla veroihin tuo tuki

mutta toisaalta asiat ovat enemmän nykypäivänä sitä miltä ne näyttävät jolloin yhteiskunta tasa arvoisuudessaan määritellään vanhempien kautta on vanhempien tavallaan oikeutus tai omistaminen

jotenkin lapset kuuluvat siihen reviiriin sitä kautta niin että jos vaan verotuksella hoidetaan tämän kaltainen tasa arvo niin kun lapsen kaikki muu tämmöinen psyykkinen itsetuntokehitys tapahtuu jo hyvin pienestä pitäen niin silloin tämmöinen rahallisen arvon määrittäminen yhteiskunnallisena suuntautumisena sekä äitiä kohtaan viisaita vanhempia kohtaan että itseänsä kohtaan tätä esikoista kohtaan saattaisi muuttaa jo pienestä pitäen tätä tietynlaista itseisarvon tunnetta jota tässä yhteiskunnassa illalla tai keskusteluun päätynyttä puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia on että suuria terveys oli tähän lähti kesla varten yhtiöllä vielä yrityksen monella alalla kaivataan

olen perusteluistakin samaa mieltä eikä tähän ole oikeastaan mitään lisäämistä

toivon että asia hoituu jossain vaiheessa tässä joskus keskusteluun käyttö voi myös vertailussa kardaani osia väittää osina terveysvaliokunta torpan varten kysellään päivystyksen piristä asia voi myös peruuttaa että pientä pannaan pöydälle seuraavaan täysistunto rasittaneet hyväksytty eduskunnan seuraava istunto on huomenna perjantaina eli sotamarskilta kello kolmetoista

se on sellainen kirjasto joka olisi mahdollisimman paljon auki mielellään myöskin viikonloppuisin sunnuntaisin ja lauantaisin ja pitkään iltaan että ihmiset sinne pääsevät se olisi julkinen olohuone ja se voisi olla myös muiden taidelaitosten muiden taidepalvelujen tarjonta ja nauttimispaikka

tämä on se syy miksi minä henkilökohtaisesti kannatan hyvin lämpimästi helsingin keskuskirjaston rakentamista tälle alueelle mihin nyt uusi musiikkitalokin syntyy

arvoisa puhemies

lähinnä se mikä kiinnostaa kun tuolla työhuoneessa kuuntelin on että tässäkään asiassa kun on kyse sukupuutosta melkein sitten jos ei tässä onnistuta ainakaan yhdessä asiassa ei minkäänlaista parantumista ole tapahtunut

nimittäin esimerkiksi hämmästelin sitä kun olikohan se nyt edustajien viitasen ja huovisen lauseita tulkittiin hallituspuolueissa taisi olla ed

sen verran että jos käytetään sanaa valehdella niin valehteleeko tässä nyt sitten joku edustaja itselleen jos kuulee tosiaan sillä lailla sen huolen että keneltä tämä on sitten pois

mutta kun katselee tätä touhua miten hallituspuolueet ovat käyttäneet tiettyjä kauniita sanoja lähinnä verotuksen ja tasaverotuksen tasapäistämisverotuksen lisäämiseen niin tässäkin on syytä ottaa vakavasti se että jos ei kiina tietysti luotetaan presidentti obamaan että usa lähtee täysipainoisemmin mukaan tähän sopimukseen eikä venäjä lähde niin suomi hirttäytyy jo tähän tietynlaiseen laivojen päästörajoitukseen ja hirttäytyy aika vahvastikin siihen jo ihan tuosta noin vaan pelkältä idealismin pohjalta ja on syytä välttää kyllä sitä että suomi lähtisi vetämään jonkunlaista syyllisyyden taakkaa niskaansa täällä isossa avarassa ja tyhjässä maassa siltä pohjalta varsinkaan että sitten se tasaveromalli tältä pohjalta syyllisyyden ja muun vastaavan propagandan kautta levitetään koko kansakunnan päälle

tämä on tavallaan tämmöinen konsulttifirmojen esimerkki siitä kuinka varastetaan esimerkiksi psykologian ja muun kielenkäytön myös lääketieteen ja biologian kielenkäytön hienot sanat että ollaan sitten tämmöinen helisevä vaski ja kilisevä kulkunen petetään tavallaan koko kenttä joka olisi tarvinnut kaikennäköisiä apuja tietyillä alueilla ja sitten ei koskaan tule mitään kunniaa niille ihmisille jotka keksivät nämä asiat toivat nämä ideat julki

promillerajoja ollaan kyllä laskemassa älyttömyyksiin jonkun autolla ajamisen kohdalla mutta kun esimerkiksi tässä velkakierteeseen joutumisessa useasti ovat kyseessä samantapaiset ihmiset ja samat ihmiset kuin peliriippuvuudessa ja muissa voisiko sanoa narkomanian muodoissa niin kuulostaa todella hyvältä

mutta sen verran kysyisin kuitenkin kun ministeri mainitsi tässä tämän koron nousun lakkaamisen että kun aikoinaan ei kuunneltu sitä kun ministeri ehdotti tätä silloin ja nyt se on menossa läpi niin kuka tätä nyt vielä vastustaa

päinvastoin heidät työnnetään alas pimitetään ettei vaan totuus tästä bisnesmaailmassa selviäisi mistä nämä ideat on perversoitu varastettu ja rahastettu

eli suomessa on suurin ongelma tässä että jos missä niin suomen keksijäin liitossa ja luovien ihmisten piireissä on petytty suomalaiseen politikointiin tällä alueella ja siihen mitä poliitikot tukevat

onko vielä niin bisneshenkistä poliittista näkemystä täällä meidän joukossamme että tämä ei menisi sittenkään läpi ja jos menee läpi niin millä taholla tätä tässä hallituksessa nyt sitten vastustetaan vielä

ideavarkautta ja kiittämättömyyttä ja kunniattomuutta on ihan tarpeeksi näitten viimeisten kovenevien vaateitten takia nähty tässä maassa

eli tällä alueella suomalainen elinvoimaisuus ja maapallon pelastuvuus on aika heikoissa eli tähän tarvittaisiin jonkunlainen uusluotto että saataisiin todella kestävä kehitys aikaan koska kestävä kehitys jos mikä lähtee sydämestä ja on pitkäjännitteistä ja kohta ollaan sukupuutos jollei onnistu ilmastonmuutos

kun täällä on paljon vapaudesta puhuttu jopa häkkilinnuista ja kylmistä samppanjapulloista ilmeisesti suljetuissa jääkaapeissa niin voisin aloittaa kanssa romanttisesti laittamalla ensin tietysti puhelimen kiinni ettei se häiritse tässä sen enempää

minunkin suvussani oli tai voisin itsestänikin sanoa että oli kerran unelma tavallaan ihan suomalaisen unelman jatkumolla eli minä olen hyvin suuren suvun ensimmäinen ylioppilas

minun äitini ei ollut töissä eikä mitään eikä ollut paljon rahaa mutta mummo lupasi että kyllä ne sitten maksaa sen kalliin lukukausimaksunkin jos se tulee koska se sivistyminen ja oppiminen ehkä juuri minun tapauksessani on erittäin tärkeätä sillä ajatuksella että saadaan oikeastaan voisi puhua jopa porthanista ja snellmanista ja näin kun kalevala päivä tosiaan lähestyy lönnrotista ja gananderista ja muusta jotenkin tämä itse tämä kansassa oleva sivistyksellinen ja luova ja innovatiivinen halu ja tahto hyödynnettyä yliopistotasolla

mutta se minun unelmani on aina ollut tavallaan minun omien proffieni unelma että jonain kauniina päivänä joku ottaisi luovuuden ja innovatiivisuuden ja monikulttuurisuuden poikkikulttuurisuuden tai poikkitieteellisyyden vakavasti

nyt kun minä olen ollut suomen akatemiassa tulevaisuusvaliokunnan kanssa niin siellä selkeästi todettiin että näihin nyt satsataan ja panostetaan mutta kuitenkin esimerkiksi professoriliitto ja tieteentekijöiden liitto ovat huolissaan siitä että täällä on unohdettu muutamia vakavia asioita liittyen myös akatemian vapauteen

työryhmä ehdottaa että akatemian tutkijanvirat lakkautetaan ja jatkossa akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat toimisivat työsuhteessa niihin organisaatioihin joissa he työskentelevät

no totta kai se tulee säilyttää varsinkin kun suomen akatemia itse on ruvennut satsaamaan tähän poikkitieteellisyyteen luovuuteen ja innovatiivisuuteen

vaikka näitä samoja sanoja sitten käytetään tässä maksullisessa tai ostetussa tieteessä niin silti voi kuvitella että siellä innovatiivisuus ei välttämättä eikä luovuus tarkoita sitä minun ihannettani tai minun unelmaani jossa kerta kaikkiaan otettaisiin hyötykäyttöön tämä suomalainen mahdollisuus meidän kaikkien köyhistä torppareista lähtöisin oleva taustamme mitä me olemme jussinpoikia matinpoikia olleet se idea loppuun asti vietynä

professoriliitto ja tieteentekijöiden liitto ovat huolissaan ja pettyneitä yliopistolakiluonnoksen lausuntokierrokseen

keskeisten tahojen yksimielisiä perusteellisia kannanottoja ei huomioitu eikä niillä näyttänyt olevan mitään vaikutusta valmisteluun

luotamme siihen että eduskunta ei halua olla tässä asiassa kumileimasin ja ettei lain käsittelystä tule samanlaista teatteria kuin lausuntokierros näytti olevan

kyllä tämä aika huolestuttavaa on nyt siltä pohjalta kun täällä on puhuttu siitä että tämä valmistelu on ollut vähän huolimatonta koska tämän tason herrat kun ovat huolissaan näistä asioista niin silloin tässä on jotain epäilyttävää

mutta lopetetaan nyt vielä tähän sitten kun tämä aika näköjään kuluu aika nopeasti että minä tulen äänestämään tätä vastaan koska minäkin uskon näihin vapaus käsitteisiin ja akateemisen vapauden ihanteeseen ja siihen tavallaan luovuuden ja innovatiivisuuden hyödyntämiseen joka näkyy sitten henkisessä kulttuurissa ja kehityksessä ja välttämättä näinä kovina aikoina jotka meillä ovat edessä minun uskoni ei riitä siihen että ulkopuolisella rahoituksella sitten kun se valtakin vielä saattaa lipua sinne ja pelkillä nimikikkailuilla pystytään toteuttamaan ihan se perinteinen ikivanha unelma siitä riippumattomasta vahvasta henkisesti maailmalla merkityksellisestä suomalaisuudesta

arvoisa puhemies

kohtalaisen lyhyesti nyt kun keskustelukin on ollut aika ripeää koska ilmeisesti asia ei ole kauhean tärkeä

mutta tosiaan uutena ja vanhana kansanedustajana hämmästytti kamalasti kyllä tämä alkuselkkaus ensin tässä

vaikka puheenjohtaja soini asian selkeästi ilmaisikin että kyse ei ole ollut koskaan mistään sellaisesta millä on pyritty leimaamaan esimerkiksi perussuomalaisia niin kyllä oli ihmetystä herättävää seurata eurooppa ja maahanmuuttoministerin touhuilua tässä alkuvaiheessa varsinkin tosiaan kun kysyinkin tänään siitä kun aamu tvssä sitten käsiteltiin sitä kuinka tämä laki nyt meinasi mennä näin huonossa epäselvässä ja löysässä muodossa läpi kunnes aamulehti pari päivää aikaisempaan tai viikkoa aikaisempaan oli tarttunut asiaan ja kertoi tästä ja asiaan sitten paneuduttiin

olen toki kuullut tänään että hallituspuolueet olisivat paneutuneet siihen ilmankin tätä että media olisi huomannut kuinka epäselvä ja avara ja salliva esitys oli salliva nyt humanitaarisesti siis mikä se tarkka muoto nyt onkaan humanitaarisen suojelun rajat olivat vähän epämääräiset niin että ne olisi kuitenkin korjattu että tässä nyt eivät media ja perussuomalaiset sitten mitään vaikuttaneet siihen asiaan

itse panin aikoinaan blogiin että eurooppa ministeri thorsin on erottava suomen brändinkin tähden koska kiusallisin asia oli että kun perussuomalaiset leimattiin sitten löysin perustein rasismista ja muusta vastaavasta niin ministeri thors aamu tvssä ilmoitti että hänen kielensä takia häntä kohdellaan eri lailla

kysyinkin tänään tarkoittiko hän sillä mediaa vai omia hallituskumppaneita vai ketä koska tuli ikään kuin semmoinen kuva että ministeri oman tavallaan huolimattomuutensa tai välinpitämättömyytensä tai jonkin muun takia yritti sysätä sitten jonkunlaisen kielirasismin tai jonkun sen kaltaisen päälle vielä tässä

sitten kirjoitin tämmöisen provosoivan jutun joka olikin sitten monta päivää tai parin viikon ajan esimerkiksi aamulehden blogin suosituin juttu jossa näitä asioita sitten minulle hyvin tarkasti ne ihmiset virkamiestasosta lähtien selvittivät

ihmettelen ministerin käyttäytymistä ja sitä ikävää leiman antamista yhdelle puolueelle huolimattomien sanojen käyttämistä koska eihän maahanmuuttolain käsittelyn vastustaminen voi olla mitenkään rasistista

päinvastoin täytyisi käyttää jotain landismia tai mitä se nyt on kantrismi tai landismi tai ländäreitä sitten tai muuvareita vai mitä nämä ovat jotka muuttavat tähän maahan

tämä käsitehirviö tai käsitesekamelska mikä tähän on tullut koko käsittelyn aikana on todella alentavaa ja tosiaan vielä kerran se että näin tärkeä ministeri kuin eurooppa ja maahanmuuttoministeri leimaa tänne hädissään tuleville ihmisille suomen ikään kuin rasistiseksi maaksi ja samalla antaa ulospäin sitä kuvaa vaikka kuuluu siihen vähemmistöön joka on ainutlaatuisena maailmassa saanut ainutkertaiset oikeudet paljon ylitse sen oman määränsä jolloin pitäisi näyttää ja todistaa ahvenanmaan ja rkpn edustajien jokaisen että suomi on harvinaisen salliva harvinaisen vähemmistöjä ymmärtänyt maa harvinaisin maailmassa

silloin meillä on tämän kaltainen ministeri tässä tilanteessa joka leimaa pelkästään löysäksi ja huolimattomaksi jättämänsä esityksen jälkeen nämä vastustajat rasisteiksi

eli tässä kyllä osoitan syyttävällä sormella tiettyyn suuntaan

heli järvinen toi pari löysää lausetta sinne ja perussuomalaiset olivat jo hyväksyneet koko jutun ja nyt uutisia myöten sitten ihmetellään että miksei vaikka nyt töitä oikein saa tehdä ja me olemme vaatineet sitä ja hyväksyneet sen ja meidät leimataan jotenkin häiriköksi tässä vaikka tässä meidät sivuutettiin

käsittelytapa koko prosessi on minusta hävettävä suomalaiselle parlamentarismille

virkamiesten toive oli että laista saataisiin hyvin selkokielinen käyttökelpoinen soveltamisvalmis

mutta että vihreät tekevät tämän kaltaisen sössökielisen kapulakielisen hölmöilyn lauseen siihen loppuun joka oikeuttaa

sinnemäen väitteeseen perussuomalaisista kukaan ei älähdä ei toimittaja eikä kukaan siihen että perussuomalaisten keskeisin teema on ollut yhden ihmisryhmän vainoaminen perussuomalaisten kun ainoa ihminen jonka he ovat löytäneet tähän mennessä ei edes kuulu perussuomalaisiin ja sitten leimataan koko parlamentaarinen puolue jonka ei kukaan ole todistanut mitenkään rikkoneen näitä lakeja leimaa kokonaan pelkästään tämän lain käsittelyn yhteydessä olevien epämääräisten vihjailujen vuoksi jotka lähtivät aikoinaan ministeristä joka tämän lain on tuonut tänne tai esittelee

esimerkiksi meikäläinen on ollut aikoinaan ekologisen puolueen puheenjohtaja niin että olen hyvin moniarvoinen ja toivon hädissään oleville ihmisille kotoutettaville ihmisille parasta mahdollista hoitoa monin tavoin ja sitä että heitä on se sopiva määrä että suomen määrärahat siihen riittävät

siinä mielessä on vielä hassua että näistä määrärahoista ministeri thors tohtori arajärven komiteasta sanoi sitten että kaikki muu mutta täytyy huolehtia että maahanmuuttajat saavat kaksikielistä opetusta

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisina

sen verran vielä kun olin siellä pöntössä ja oli niin tarkka tai tiukka tuo aikaraja että halusin vielä korostaa siinä lopussa sitä että kun hallitus on selkeästi käyttänyt ihmiskunnan montaa oikein tämmöistä tärkeätä valtavaa globaalia universaalia asiaa siihen että sitten pienellä kikkailulla onkin korotettu vaan veroja ja tasaveroja niin vielä kerran sanon sen että koska haetaan kestävää kehitystä haetaan asennemuutosta

suomi on pieni maa jossa on tilaa puhtautta kaikkea muuta vastaavaa

jos me täällä epäonnistumme petämme ihmiset tavalliset kansalaiset sillä että hallitus pistää väkisin tämän ikeen koko kansan päälle niin ettei tapahdu todellista vastuunkantoa ja todellista heräämistä siihen tilaan esimerkiksi täällä helsingissä ja pääkaupunkiseudulla joka on muuten edistyksellistä mutta esimerkiksi kun jossain a studiossa haastateltiin nuoria niin kaikki kolme tyttöä joilta kysyttiin mikä oli talvisota mitä se merkitsi niin kai se jotain merkitsi eivätkä tienneet enää mistään mitään

nuoret eivät ymmärrä ollenkaan näitten asioitten merkitystä muuten kuin fraasitasolla ja tällä fraasitasolla sitten kikkaillaan paitsi jos vanhemmat ihmiset kasvattajat opettajat poliitikot sisäistävät tämän todella syvältä

eli se mikä minun piti sanoa siihen loppuun oli tietysti että jollei onnistu mielipideilmastonmuutos kun taisin sanoa että ilmastonmuutos mielipideilmastonmuutos niin kohta on tämä vanhakantainen politiikkakin sukupuutossa

tässä asiassa varsinkin toivoisin että myös kansanterveyspuolella lääkäripuolella ja muuta kun tupakoinnista puhutaan ja voisi sanoa että se on ei nyt kansansairauteen rinnastettava ihan mutta monelle aikoinaan jotenkin vapauden ja tupakoinnin toisiinsa samaistaneelle vanhemmalle ihmiselle ollut niin merkittävä asia että fiksummat lääkärit tänä päivänäkin naistenlehtiä myöten neuvovat että ei saisikaan enää lopettaa tupakointia kun on tietyssä iässä ei ainakaan jos on polttanut paljon vaan vähentää pikkuhiljaa tai mieluummin sitten pyrkiä pitämään se jollakin tasolla niin kun me teemme tällaisia lakeja joissa kajotaan vanhoihin oikeuksiin vapauksiin voisi vaikka puhua saavutetuista eduista niin kansanterveyden nimissä ei missään nimessä saa sitten tehdä sen kaltaisia virheitä mitä on tehty esimerkiksi aikoinaan suolan ja sokerin suhteen että tehdään ruuasta mautonta ja sitten vanhemmat ihmiset joutuvat syömään vielä huonontuneilla maku ja hajuelimistöillään sen kaltaista ruokaa joka ei enää maistu

tässä esimerkiksi tupakan suhteen on pakko ottaa huomioon myös nämä tietynlaiset terveydelliset hyvät puolet mitkä jonkun asteisessa ja tietyssä iässä tämän tupakoinnin jatkamisellakin ovat nyt

q eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt

ja eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeksastoista

kello viisitoista

arvoisa puhemies

akaan penttilä äsken puhui joulun kunniaksikin inhimillistämisestä sen suhteen miten vanhoja kesämökkejä ja muuta verotetaan ja kuinka niitä laitetaan kuntoon

tämä on todellakin vähän säälittävä piirre tässä nykyvihreyden kovuudessa että samalla kun ilmastotavoitteiden perusteella tykätään maaemosta ja luonnosta ja kaikesta muusta ollaan kaikista pienimmille ihmisille hirvittävän julmia kovia lähes fasistisen oloisia

vaikka suomi on iso maa isot välimatkat ja erilainen luonto niin silti kehdataan väittää että täällä jotkut kesämökkien omistajat tai pienet ihmiset jotka asuvat pienillä tiloillaan jotenkin saastuttaisivat olisivat vaarallisia ja täytyisi hirvittävällä rahasummalla ottaa tämän tasaveron piiriin

jos arvoisat kansanedustajat ette tiedä sitä niin eu määrittää valtiolle verotusrajat kuinka paljon voi ottaa esimerkiksi kevyestä polttoöljystä kun me olemme täällä kun suomi on harvinaisen kylmä paikka mutta ministerit eivät koskaan myönnä sitä vaan syyllistävät aina eun

se löytyy kun menette netistä katsomaan

eilen vahingossa ministeri vapaavuori myönsikin että hallitus tai valtio hyötyy eniten tästä kun verotetaan tämmöisellä tasaverolla kaikkia yhtä kovaa on se sitten kulutusta tai vedetään kaikkia mittariveroja ja johtoveroja ja kaikkia eli tiedätte mistä nämä vattenfallit ja fortumit ne voittonsa osakkeenomistajilleen kantavat

nyt kun on vielä ympäristöstä kyse ja siitä että meidän pitäisi pelastaa maapallo niin tämän kaltaiset firmat näyttävät pilkkaavan koko tätä ideaa

helsingissä ei ole kuin reilu kymmenen vuotta siitä pitäisi helsingin kansanedustajien ainakin tietää kun yritettiin saada teidät kuluttamaan vähemmän vettä ja sitten kun aloitte kuluttaa selkeästi vähemmän vettä niin seuraavan kerran kunnanvaltuusto jo budjetoi paljon isommat verot koska eivät tuotot olleet niin hyviä kun ihmiset olivat ruvenneet säästämään vedenkulutuksessa

suomessa on tämmöinen täysin voisi sanoa jos käyttäisi psykologian kieltä skitsofreeninen tai sairas mädännäinen ammattijohtajien joukko ettei tarvitse ministerien itse liata käsiään

kielenkäytössä muka pelastetaan maapalloa ja jotain ilmastotavoitteita saavutetaan sillä että pistetään kaikista köyhimmät pienituloisimmat kaikki tasaveron piiriin sen takia että muutaman osakkeenomistajan voitot pysyisivät suunnilleen samoina ettei niihin vaan mitkään lamat tai muut koskisi ja että se prosentti koko kasvaa niin kuin olette nähneet kuinka paljon se kasvaa mitä

minä muistan että minä laitoin kai patterin päälle viimeksi joskus joulukuun alussa italiassa eli aina unohdetaan sanoa että suurin sähkönkulutus on sattumalta euroopan tai eun kylmimmässä maassa ja isoimmat välimatkat

tässä vielä kerran eu on mahdollistanut lukee niissä samoissa papereissa joissa määritetään nämä minimit ja maksimit eu on sallinut suomen poiketa näistä normeista justiin meidän poikkeusolosuhteidemme takia

koskaan nämä ministeriaitiossa olevat tyypit eivät sano meille ääneen sitä että meillä olisi mahdollisuus verottaa paljon vähemmän näistä asioista vaan vetoavat euhun ja jonkun liliuksen takana olevaan näkymättömään windfalliin ja vanhaan tor jumalaan varmaan joka varmaan tuulen pudottamana siellä vielä vasaroi sitten äijän päähän tämmöistä korkeampaa järkeä tai äijänä ettei ketään loukkaisi

eli näissä asioissa ympäristöön valitettavasti yhtyy ikävällä tavalla semmoinen kirkasotsainen vihreä ajattelu siitä että ihminen ei ole paljon mitään ja mitä surkeampi ihmisenä on mitä säälittävämpi niin voi mennä luonnon mukana

ja sitten on tämmöinen äärimmäinen nyt kun ollaan lamaan menossa vielä viimeinen tavallaan kassanpohjankin putsaaminen että otetaan nyt kaikki osakevoitot ja kaikki muut vastaavat talteen mitä mahdollista on saada

sinänsä on ollut oikein hauskaa ja piristävää kuunnella kuinka kaiken maailman tutkimukset tukevat tätä valtapoliittista ja perinnön ja rahan säilymiseen ja suvussa pysymiseen liittyvää tavoitetta ja mihin kaikkeen se nyt sitten kuuluukin pankkitileillä ja muualla lainsäädännöllisesti niin että oikeutetaan tämä jatkumo

sana puoskari sehän tulee siitä että ne olivat aikoinaan lääkäriä leikkiviä ihmisiä jotka synnytyksessä avittivat ja sitten lääkärit ovat olleet puoskareita

mutta kun se menee tälle mielen alueelle niin se tuntuu kyllä todella rankalta että yhtäkkiä täällä joku sanoo että ei mitään vaikutusta kehitykseen ole sillä minkälaiset vanhemmat on

joillakin voi olla isä mennyt sodassa tai jotain äiti pommituksessa mutta tosiaan me olemme sitten kehittäneet tämmöisen oman logiikkamme omissa puolueissamme ja muuta vastaavaa

nämäkin ovat ihan perinteisiä makuasioita jos niitä nimittää jotenkin arvokkaammin koska ainahan uskonnot ja muut vastaavat käsitteet yleensä ovat joustaneet lainsäädännön ja rahan tullessa enemmän valtaan

siitä on koko meidän historia todistuksena

tämä tuntuu jotenkin uskomattoman säälittävältä kun nykytutkimus pystyy hyvin pitkälle osoittamaan ja on osoittanutkin esimerkiksi aivoissa olevien peilisolujen olemassaolon tavallaan löytänyt sen ihmeellisen oikein biologisen perusteen ja fysiologisen perusteen sille miten lapsi justiin ja ihminen on kaikista mimeettisin eli matkivin otus

mutta se että jotkut väittävät ettei merkkaa mitään kenen kanssa kasvaa niin se on jotenkin niin säälittävää onnetonta ja kyvytöntä osoitusta siitä miten tätä lakia puolustellaan jotenkin muulla tavalla kuin sillä että tämä on valtapoliittinen perintöön ja rahaan liittyvä näkemys ehkä myös ihmisnäkemys kun on vihreitä voisiko sanoa vihreitä

samalla lailla kun nainen vapautettiin aikoinaan suomessa ainakin näin demokraattisesti ekana niin loppujen lopuksi tästä voi päätellä sen loputtoman tavallaan vapauden perversion että halutaan vapaaksi miehestä kokonaan

koeputki äitiys nainen

eli aina kun joku on ollut sorretussa asemassa tätä on tutkittu amerikassa näitten afroamerikkalaisten ja muitten kaikkien keskuudessa ja mitä tahansa tuolla maailmalla intiassa kaiken näköisiä kokeita tehty ja tutkimuksia niin aina se vapaus ja vapautuksen tunne menee överiksi ja kun sillä saa sitten valtaa siihen liittyy raha niin sitä jatketaan

kaikista suurin syy minkä takia me emme oikeastaan todella pysty muuttamaan käyttäytymistämme on se että me emme kerta kaikkiaan fysiologisesti ja biologisesti ole muuttuneet tässä kymmenien tuhansien vuosien aikana oikeastaan paljon mihinkään

mutta se että sitten meille selitellään näitä tai kerrotaan jotkut tutkijat muokkaavat sen mukaan mitkä puolueet tilaavat näitä tutkimuksia on säälittävää

totta kai meillä on tieteiselokuvissa ja scifeissä malleja siitä että lapset ja nuoret tulevat kasvamaan sukupuolettomammiksi tunteettomammiksi pinnallisemmiksi niin että heillä ei ole enää suuria tunteita

kun jokainen meistä psykologeista tietää sen että tunteet opitaan useasti äidin ja isän eri sukupuolta olevissa rähinöissä valtavissa tunnekuohuissa kaikessa semmoisessa missä saa ilmaista niitä niin jos nyt on kaksi sukupuolta jotka vaan lipsuttelee pikkuhiljaa siinä niin ei koskaan opi ilmaisemaan eikä kokemaan lähellä sitä anteeksiantoa tai joitain suuria raamatullisiakaan harmageddonvisioita

totta kai nämä ovat ihan selviä asioita mutta vielä kerran se että jokainen joka puhuu sitten ja ottaa tutkijoita näihin juttuihin mukaan puolustellakseen sitä että ei lapsiin vaikuta se kenen kanssa kun sen tietävät normaalit heteroparitkin että se vaikuttaa kaikista eniten ja tietyissä kehitysvaiheissa niin ottakoon myös sen poliittisen ja ideologisen vastuun

sanokoot kokoomuslaiset että he haluavat luonnottomamman myös kun suomalaisessa loitsussa sanotaan että nouse jo luontoni lovestasi haon alta makaamasta haltijani kun kokoomuslainen ei halua enää todellista vahvaa persoonaa vaan kesytetyn lähes tunteettoman perijän rahan säilyttäjän ja eikä väliä vaikka se olisi vähän outo friikki tai jotain muuta niin että nyt tämmöinen ihmistyyppi sopii meille koska se on rahan voisiko sanoa perinnöllisyyden kannalta tärkeämpi arvo kuin semmoinen perinteinen kristillinen ihmiskäsitys

sanoin tai tahdoin sanoa me olemme kaikki näistä heterosuhteista tulleet ja minä näen täällä aika kummallisia tyyppejä niin kuin ed

kyllä minä mielestäni sanoin sen että sitten jos puuttuu tämä plus ja miinusnapaisuus ollaan vaan samaa sukupuolta eikä riidellä eikä osoiteta suuria tunteita eikä tule kaikkea mitä tahansa niin kuin on tullut niin silloin jää tavallaan lapselta kokematta tuoksujen hajujen pelkotilojen vihatilojen kaikkien sovitusten lähirakkausanteeksiantojen kautta ne tunteet jotka liittyvät tämmöisiin valtaviin tunteisiin

arvoisa puhemies

en ole vielä ehtinyt pajatsoa ihan tyhjentää mutta sen verran jäi mietityttämään kun sain vastauspuheenvuoron että kun ei tästäkään oikeastaan ole keskusteltu

tämä kuulostaa ehkä rankalta väitteeltä mutta tosiaan media täällä mainittiin päivän aikana illan aikana monta mediaa

iltapäivälehdistöä uutta suomea suomen kuvalehteä ja hesaria jotka ovat ottaneet tähän kantaa niin tosiaan tämä marshall mcluhanin aikoinaan yhteiskuntaopin guruni lause media is message ja kuinka se sitten sotketaan mahdollisimman monella tavalla tosiaan tässä mielessä tämä ihan meidän käyttömediamme on sotkeutunut mielenkiintoisella tavalla sekoittamaan tätä asiaa

te voitte keksiä sille sitten jotain muita selityksiä mutta siihenhän lääkärit ovat tavallaan rauhoittavilla ja muilla pyrkineet jo kauan ettei tunteita olisikaan

liittyy ihan siihen onko iltapäivälehti kyseessä tai sensaatiohakuinen lehti niin nämä samat asiantuntijat jotka ovat olleet täällä erilaisten valiokuntien perustuslakivaliokunnan ja muitten kuultavana ovatkin antaneet erilaisia lausuntoja